kolmessa eri kohdassa finanssisektori toimii muilla pelisäännöillä kuin mikään muu talouden lohko

toinen finanssisektorin merkittävä erikoispiirre joka heijastuu sitten tähän kriisitilanteeseen on se että rahalla käytävällä kaupalla ei ole välillisiä veroja

kaikessa muussa kaupankäynnissä on mutta kun arvopapereita vaihdetaan velkakirja ostetaan johdannaisia myydään ja vaihdetaan valuuttakauppaa käydään siinä ei ole arvonlisäveroa mukana

arvoisa puhemies

kolmantena seikkana joka on tämän päivän aihe on luonnollisesti se että finanssisektori on poikkeuksellisen suojattua ja salattua poikkeuksellisen suojattua ja salattua

hoskonen oli niin huolissaan että maataloutta syytetään kaiken pahan aluksi ja juureksi niin ihan ensimmäiseksi totean että maatalous ei ole kaiken pahan alku ja juuri mutta itämeren rehevöitymisen osalta kyllä

vastassa ovat arvaamattomat rikollisjoukkiot

myös kun kansainvälisesti on pohdittu tätä itämeren rehevöitymisongelmaa suomi ei ole pahimpia saastuttajia tässä suhteessa

arvoisa puhemies

minun eduskuntaurani aikana en ole kertaakaan ollut kyselytunnilla jolla hallitus on ollut näin neuvoton esitetyn kysymyksen suhteen kuin tässä asiassa

mutta suomen osalta keskeisimmät typpi ja fosforipäästöt jotka itämereen tulevat joissa suomi voisi vielä kohentaa tilannetta tulevat nimenomaan maataloudesta

saksan taloustutkimusinstituutin asiantuntijana toiminut tutkija anja shortland on todennut että kansainvälinen laivasto osasto saattaa jopa kääntää tilanteen tietyllä tavalla merirosvojen eduksi

tällä hetkellä koko euroopassa ulkomainen työvoima on kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa työvoimaa jota käytetään hyväksi monissa maissa ulkopuolella sen normaalin lainsäädännön ja työehtojen

pitäisi olla vielä suuremmat suojavyöhykkeet peltoalueilta jotka imisivät sitä fosforia ja typpeä niin että se ei laskisi suoraan vesistöihin ja sitä kautta viime kädessä itämereen

tässä suhteessa jos ja kun suomessa täytyy tehdä jotain niin meidän täytyy kiinnittää vielä huomiota näihin maatalouden lannoitekuormiin ja niiden luonteeseen

valitettavasti merirosvous ei ole kannattavaa pelkästään kaappaajille ja heidän suojelijoilleen vaan myös varustamoilta korotettuja vakuutusmaksuja kerääville vakuutusyhtiöille

minulla oli tänä kesänä tilaisuus vierailla olkiluodossa asuinparakkikylässä ulkomaisten työntekijöiden kanssa ja näin minkälaisia ihmisiä siellä työskenteli

silloin me saisimme tästä finanssijärjestelmästä avoimemman ja silloin nämä ongelmat joiden kanssa me juuri nyt painimme eivät olisi samassa mittakaavassa kuin tällä hetkellä

ongelma on siinä että meillä on vuokratyösuhteet rakennettu niin että suomalaiset firmat tuottavat ulkomailta tänne työntekijöitä joille ei tarjota niitä samoja työehtoja kuin suomalaisille

kyse on siitä

ensimmäinen esimerkki joka näkyy välittömästi on se että kun ulkomainen työntekijä tavoittaa suomalaisen tyttöystävän niin siitä on seurauksena se että alkaa asema jo kohentua koska osataan ruveta vaatimaan niitä samoja oikeuksia kuin suomalaisilla

samalla merivoimat saavat uudentyyppistä kansainvälistä kokemusta

tiedämme että pohjanmaa on alustyyppinä liian hidas ja kömpelö varsinaiseen merirosvojahtiin

arvoisa puhemies

se on epätodennäköistä mutta ei mahdotonta

vaikka hyväksymme suomen osallistumisen atalanta operaatioon on pidettävä mielessä että kansainvälisiin kriisinhallintatoimiin ei kannata osallistua vain osallistumisen vuoksi

tämä valtiontalouden tarkastusviraston arvio euroopan parlamenttivaalien vaalirahoituksesta on perusteltu ja on tärkeätä korostaa vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta

on muistettava että tämä operaatio tulee kalliiksi suomelle ja siitä saatava hyöty ei ole järin suuri

suomalaisen yhteiskunnan komea keksintö toisen maailmansodan jälkeen oli luoda äitiysneuvolajärjestelmä

arvoisa puhemies

minusta oli arvokasta että pääministeri oikaisi tämän kummallisen lausahduksen siitä että suomen ulkopolitiikka olisi ollut rempallaan viime hallituskaudella

tuolloin meillä oli paljon lapsia ja loimme erinomaisen maailmallakin mainetta saaneen ennaltaehkäisevän terveydenhuoltojärjestelmän

se on ydinseikka

haluaisin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan hyvän esittelyn jälkeen kysyä häneltä kysymyksen kun hän pohdiskeli sitä että europarlamenttivaaleissa varainkäytössä oli suuria eroja

pääministeri kysyn teiltä

tänä päivänä meillä on paljon vanhuksia

lisäksi pidemmässä juoksussa kriisinhallinnan painopistettä on ylipäätään muutettava

onko teille kiusallista että ulkovallan edustusto joutuu kuten yleisradio eilen kertoi ilmaisemaan huolensa siitä että kokoomuksen antamia lupauksia sekä lisäpanostuksista afganistaniin että nopean toiminnan joukoista ei ole helppo toteuttaa

tämä kertoo ei nyt ainoastaan siitä että meillä on eroja vaalirahoituksessa eri ehdokkaiden välillä vaan minulla on kysymys siitä näkökulmasta että vähintäänkin kahden suurimmilla äänimäärillä lävitse menneen ehdokkaan vaalibudjetit olivat pienimpiä

miksi

siksi että hallituksen kokoomuslaiset näyttävät aliarvioivan hallituskumppaneiden eli keskustan ja myöskin tasa vallan presidentin kannan näissä kysymyksissä

eli ikäihmisille oma neuvolajärjestelmä

me tarkastamme näitä vaalirahoitusbudjetteja ja niiden läpinäkyvyyttä ja niillä aikaan saatua julkisuustilaa

onko se julkisuustila muodostunut siitä että nämä kyseiset ehdokkaat ovat kaikkein asiantuntevimpia eurooppa politiikassaan vahvimpia vai onko siinä vaikuttamassa joku muu esimerkiksi medianäkyvyys

kallis täällä juuri viittasi joilla hyödynnetään rahaomaisuuden arvon muutoksia pörsseissä ja muualla ennen kaikkea tietysti johdannaiskaupassa joka on laajentunut suuremmaksi kuin maailman kansantuote

tässä suhteessa ed

onko meillä olemassa itse asiassa tässä yhteiskunnassa valtakeskittymä joka vaikuttaa poliittiseen prosessiin henkilövalintoihin sekä nostoihin että laskuihin ohitse tämän muun keskustelun mitä me käymme politiikan sisällöistä ja siitä millä tavalla ihmiset kampanjoitaan rakentavat

onko tämä valtakeskittymä tässä saman tyyppisessä arviossa nyt mukana kun pohdimme sitä millä tavalla viesti menee aidosti oikeudenmukaisesti totuudenmukaisesti lävitse ja sananvapautta käytetään siihen mihin se on tarkoitettu eli kansalaisten oikeuteen saada totuudenmukaista tietoa informaatiota ja todellisuuskuva muodostuu oikeutetuksi

tämä on tietenkin unionitasolla nostettava kysymys jos me haluamme sitä kautta että nimenomaan arvopaperikaupassa pörsseissä myöskin olisi verotusta mukana

toiseksi on tietysti yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista se että meillä on jehovan todistajat katsottu erityisryhmäksi ja myöskin ahvenanmaalla asuvat katsottu erityisryhmäksi jotka eivät ole tässä mielessä asevelvollisuuslain piirissä

mutta kuten sanottu lontoon pörssi on yksi maailman johtavimpia pörssejä ja siellä on olemassa tämmöinen varainsiirtovero jonka ahon porvarihallitus pyrki purmosen kaasut pois

tätä nykyä ydintä yksityiskohtaisen kesän eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan saa lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

me emme voi mitään sille että amnesty internationalin ja muiden listoilla suomi luokitellaan maaksi jossa on mielipidevankeja ja tämä on vakava asia

vyöryssä toinen asia muistetaan koska

suuren valiokunnan kokous on alkamaisillaan jota voi kyllä tuon päiväjärjestyksen toisia asiaan palataan ensi tiistain

pöydällepanoa varten sillä päiväjärjestyksen kolmas asia kuin mestaruus toi paitsi että se

no kun kaiutin viidentenä päivänä pidettävään täysistuntoon kaks menestyvätä

minä jatkaisin tuosta mistä ed

puhutaan itse asiasta ei siitä minkälaisia leimoja me annamme toinen toisillemme olemmeko ansiosidonnaisen kannalla vai perusturvan kannalla tämä itse asia on tärkeä

se iso asia kuitenkin on jos varsinaisesti opintotuesta opintorahasta puhumme että opintorahan taso on liian alhainen kokonaisuudessaan mikä pakottaa siihen mistä ed

tämä on se iso ongelma johon varsinaisesti pitäisi tarttua samoin tämän opintorahan tason nostaminen sille tasolle että se mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun

minusta tuntuu että vasemmistoliitto argumentoi nyt kovasti poliittisten suhdanteiden pohjalta ja muutamien poliittisten toimijoiden näkökulmasta

mutta se olennaisin seikka tällä varainsiirtoverolla transaktioverolla ei olekaan välttämättä ne tulot mitä saadaan vaan se valvontajärjestelmä joka siihen syntyy

tätä keskustelua kun on seurannut näyttää siltä että yhdet pelkäävät kekkosta ja haluavat presidentin valtaoikeuksia vähentää ja toiset pelkäävät lipposta ja haluavat vahvaa presidenttiä pääministerin vastapainona

salolainen ihmettelin teidän voimakasta kritiikkiänne ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana sitä informaatiojärjestelmää kohtaan joka tällä hetkellä toimii presidentin ja eduskunnan välillä

kyllä meilläkin on varmasti peiliin katsomista eduskunnassa ja myöskin ulkoasiainvaliokunnassa siltä osin mitä tietoja me haluamme presidentiltä saada kuinka usein presidenttiä tapaamme ja millä tavalla olemme informoituja niistä tapaamisista joita presidentillä on ympäri maailman

onko todella tapahtunut niin että meillä ilmapiiri on muuttunut koska kun kuunteli mitä pääministeri putin eilen lehdistötilaisuudessa sanoi sanat olivat yllättävän tylyjä

aivan varmasti meillä eduskunnassa on mahdollisuuksia myöskin toimia niin että presidentiltä saadaan riittävästi informaatiota

oliko teillä jotain erityisiä jännitteitä vai oliko todellakin tilanne sen kaltainen että suomen ja venäjän suhteisiin ei paneuduta sillä vakavuudella kuin niihin pitäisi

arvoisa puhemies

eurovaaleissa olin yhtenä ehdokkaana ja olen julkisesti lukuisissa yhteyksissä ennen vaaleja ja vaalien aikana kertonut sen että sak ja ammattiliitot tukevat minun vaalikampanjaani ja olen ollut soppatykeillä julkisesti olen näyttänyt sen että nimenomaan palkansaajien asialla tässä ollaan ja sitä kautta luontevasti se vaalirahoituskin on läpinäkyvää ja tiedetään

kun sampo oy tai joku firma tukee joitain muita puolueita olisi yhtä lailla tärkeätä että sitten kerrottaisiin että me olemme tämän pankkiliikkeen tuettavina tässä kampanjoimassa ja silloin se on läpinäkyvää kaikille kansalaisille keiltä ovat ne tuet siellä taustalla

arvoisa puhemies

nämä ovat tietysti summia joita voidaan rinnastaa toinen toisiinsa mutta toisaalta on myöskin tilanne sillä tavalla että se virheellinen tieto on olemassa että puhutaan valtiosta joka on selvitystilassa tai valtiosta joka olisi menossa konkurssiin

on ollut paljon keskustelua siitä että tätä yksityistämishanketta viedään eteenpäin ja meillä on kansainvälisesti selvät näytöt siitä muun muassa englannista että rautateiden yksityistäminen on johtanut vain suuriin vaikeuksiin

tämäntapainen muotoilu on väärä

tiedustelen onko hallitus tässä asiassa ja missä muodossa etenemässä ja ollaanko tietoisia niistä vaikeuksista mitä on koitunut kun julkinen palvelu rautateillä on yksityistetty

tämä kysymys siitä kuinka säännöllisesti eduskuntaa informoidaan näistä asioista on tietysti ulkoasiainvaliokunnassa keskustelun alla ollut ja meistä on tähdellistä se että eduskunta voi käydä näistä kriiseistä ja kriisinhallintaoperaatioista keskustelua ja myöskin jatkossa suhteellisen säännöllisesti

nimittäin valtiot eivät mene konkurssiin